tämä on siis epäsosiaalinen vero joka ei ota huomioon verovelvollisen kiinteistön omistajan velkoja eikä tuloja millään tavalla

se olisi ollut reilua mutta vanhanen teki aivan toisin ja teki todella sanoisin typerästi

nyt tarvitaan sellainen viisaitten miesten ja naisten ryhmä esimerkiksi kari puron johdolla joka ratkaisisi tämän arvovaltakysymyksen

se on saman suuruinen kartanon herralle kuin hänen torpparilleenkin noin vanhaa sanontaa käyttäen tietysti riippuen kiinteistön verotusarvosta mutta prosentti on sama

ahtisaari ei ehkä siihen sovi mutta mahdollisesti joku tuulikki petäjäniemi ja vastaavat voisivat olla se ryhmä joka arvovaltaa käyttäen pääministerin ja toisaalta myös sitten työmarkkinajärjestöjen puolesta hoitaisi sen asian siivosti pois koska tämä on katastrofaalista että meillä on tällainen luottamuspula tällä hetkellä kun valtakunta on syvään kriisiin menossa

tähän suuntaan ollaan nyt voimakkaasti menossa kun tuloveroa ja varsinkin hyvätuloisten verotusta on koko ajan kevennetty niin jo lipposen hallitusten aikana kuin vanhasen hallitustenkin aikana

samanaikaisesti siis tätä asumiseen ja pienyrityksiin kohdistuvaa kiinteistöveroa on valtion päätöksillä pakotettu kuntia kiristämään

toinen näkökulma on se että tälle kiinteistöverolle osa ihmisistä saa vastinetta kunnan ylläpitämien katujen ja valaistuksen ja muun kautta mutta on suuri määrä ihmisiä jotka eivät saa sille minkäänlaista vastinetta kotikunnaltaan

naapurina vaan on iäkäs eläkeläinen joka omakotitalossaan vielä elelee eikä rasita kuntaa millään lailla

vielä kärjekkäämpi on maaseudulla sellaisten ihmisten tilanne jotka asuvat yksityisteiden varsilla esimerkiksi niin että yksityisteiden avustukset jotka kyllä on leikattu poiskin jo likipitäen täydellisesti eivät sinne ulotu

eli ehdot ovat sellaiset että yksityistieavustuksia ei tule lainkaan itse pitävät tiensä aurattuna ja kunnossa ja maksavat silti täyden kiinteistöveron joka vuosi

hieman ihmettelen että keskusta on näin nöyrästi tämän ottamassa ja korotukset ajamassa läpi vaikka tässä ovat nämä epäsosiaalisuus ja epäoikeudenmukaisuusaspektit mielestäni hyvinkin vahvat

kyllä on helpompaa lähteä siitä että jos on tuloja niin siitä verotetaan mutta ei siitä mistä ei ole tuloja ja asunnosta ei ole tuloja

siitä luovuttiin mutta nyt kiinteistöveroa peritään tällaisissa tapauksissa yhä enemmän ja enemmän niin kuin tämä hallituksen esityskin merkitsee

on parempi että valtio ottaa edullista lainaa ja hoitaa kuntien kautta nämä peruspalvelut koulutuksen sosiaali ja terveyspalvelut mutta ei niitä voida panna näitten vähävaraisten ihmisten ja erityisesti maaseudulla asuvien hoidettaviksi epäoikeudenmukaisen kiinteistöveron jatkuvan kiristämisen kautta

herra puhemies

kannatan ed

kalliksen tekemää esitystä ja totean että hänen esittämänsä perustelut ensimmäisessä käsittelyssä ja nyt ovat selvät

niitten pohjalta tämän asian selvittäminen on myös paikallaan niin kuin tuossa aikaisemmassa asiassakin oli selvittämisestä puhetta

huomenna voidaan äänestää niin autoveron palautuksen oikeudenmukaisesta menettelystä kuin tästäkin vaikeavammaisten yrittäjien oikeudenmukaisesta ja kohtuullisesta kohtelemisesta

kyllä vielä hiukan palaan tähän aikatauluun että kaksi ja puoli vuotta on aika pitkä aika tällaisen näin tärkeän asian valmistelulle mutta ei nyt kiistellä siitä

minusta se on kyllä hyvin vakava asia

voisimme ehkä löytää hyviä esimerkkejä minkälaisia aloja meillä on luvanvaraisen toiminnan piirissä ja minä väittäisin että tämä toiminta pikavippitoiminta on kyllä paljon tärkeämpi kuin moni muu jotka nekin on arvioitu luvanvaraisuutta edellyttäviksi

tietysti ministeri voisi vielä vastata että jos rekisteristä poistetaan niin onko se niin kuin asianajajaliitosta poistetaan että sitten jatkaa lakiasiaintoimistona eli onko itse asiassa lupa kuitenkin tässä mielessä askeleen pitemmälle menevä kuin että on vaan merkintä jossakin listassa

jos näin on ja siinä on todellakin sitten myös kielto siitä ettei saa harjoittaa sitä toimintaa jos on räikeästi rikkonut tai käyttänyt huonoja sopimattomia menettelyjä niin siinä ollaan tietysti sitten rajamailla voinko siihen yhtyä

mutta pahaa pelkään että tämä uudistus mikä meillä nyt on käsittelyssä niin paljon kuin siellä onkin hyvää ei ole riittävä näin tärkeässä asiassa

tämä on sellainen ongelma ollut että vaikka saatavat ja velat ovat moneltakin loppuneet niin siitä huolimatta luottotietorekisterissä on pysynyt liian pitkään sen jälkeen merkintä tästä taaksejääneestä ajasta ja se on hankaloittanut esimerkiksi yrittäjän mutta myös ihan tavallisen kansalaisen elämää tavattoman monella tavalla

nyt tässä hallitus esittää ja eduskunta on hyväksymässä että tämä muutos tehdään luottotietolakiin ja näin vapautetaan nämä ihmiset tästä turhasta taakasta joka heitä on pitkään rasittanut

vastaava ehdotus oli niin kuin täällä mietinnössäkin todetaan viime eduskuntakauden loppupuolella täällä käsittelyssä ja hallituksen esitys oli silloinkin että poistettaisiin tämä rekisterimerkintä mutta silloin jostain käsittämättömästä syystä jota kyselin lakivaliokunnan jäseniltäkin mutta eivät osanneet kertoa eduskunta eli lakivaliokunta hylkäsi tämän kohdan

lain muut muutoksesta

lainmuutosesityksestä ja sen seurauksena se on edelleen ollut täällä

nyt onneksi ministeri braxin esityksestä ja täällä läpivietynä tämä asia on korjautumassa

se on siis edesauttanut tämän asian ratkaisemista ja tämä on todella tärkeää että näin nyt tapahtuu ja ihmiset pääsevät vapauteen tästä

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätynyt hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset e sono pysyi ensimmäisen käsitys tekemänsä päätöksen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä tokiossa toinen käsittely päättynee sielu

todella syvästi ihmettelen sitä että keskustajohtoinen hallitus on tämän kemera asian eli kestävän metsätalouden rahoittamisen unohtanut ja laiminlyönyt tässä vaiheessa

totean tämän asian osalta muutoin että periaatteessa kannatan kyllä työn tekemisen verorasituksen ja muiden rasitteiden vähentämistä mutta tässä talouden tilanteessa en oikein voi ymmärtää että otetaan ensi vuonna miljardi euroa lisää velkaa valtiolle ja se jaetaan näin hajakylvönä kaikille erittäin hyvin menestyville yrityksille samalla tavalla kuin vaikeuksissa oleville yrityksille

nyt jos koskaan pitäisi olla äärettömän tarkka siinä mihin velanotolla saadut tai hankitut varat käytetään ja siinä tulisi kohdennuksena olla kunnat jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa

ei niille kunnille joilla ei ole taloudellisia vaikeuksia tarvitse nyt antaa lisää rahaa

se on siis todella ahdingossa

lisäksi niille yrityksille jotka ovat lomauttaneet ja jotka eivät hyödy tästä kelamaksun poistosta yhtään pitää antaa tukea että työpaikat säilyvät ja sitten lisätä investointeja joilla parannetaan työllisyyttä tässä maassa tässä tilanteessa

varmaan näin on perusteltua tehdä

en kyllä tiedä mikä on suomen pankin voittovarojen määrä tänä vuonna tai kuinka paljon valtion kassassa on rahaa mutta kun näin menetellään silloin ainakin valtion kassa pienenee ja tällä tavalla tavallaan velkaantumislukua kaunistetaan keinolla jota ei voida käyttää kuin aina kerran koska nuo ovat edellisten vuosien kumulatiivisesta ylijäämästä kertyneitä varoja

tämä on mielenkiintoista ja tietysti valtiovarainvaliokunnan on syytä käydä läpi miten tämä vaikuttaa valtion taloudessa ja kassatilanteessa muun muassa

viime syksynä hallitus teki esityksen eduskunnalle valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

pulliaisen ensimmäinen vastauspuheenvuoro oli hieman erikoinen mutta tämä varsinainen puheenvuoro oli tietysti pääosin ihan asiaa vaikka en yhdy siihen lopputulokseen että tämä on nyt vaan pakko koska ensi vuonna on niin vaikeaa

kyllä kunnilla on tietysti tuloveroprosentti käytettävissä ja se on pikkuisen oikeudenmukaisempi koska tuloveroa maksetaan tuloista ja tämä maksetaan siitä huolimatta ettei olisi tuloja ollenkaan ja vaikka olisi velkaa kuinka paljon niin tämä lappu tulee ja se on maksettava

mielestäni nyt jo hallituksen vastuullisesti pitäisi miettiä sitä miten valtion velkaantumista todella ruvetaan hallitsemaan ja hillitsemään mutta näyttää siltä että nytkin tehdään sellaista ihmeellisyyttä kuin vaalilisäbudjettia

viime vuonna tilanne näytti siltä että talletuspankeilla on ongelmia

viimeiset tilastot ovat huolestuttavia ja vastikään tuli tieto että toimeentulotukimenot ovat räjähtäneet valtavaan kasvuun

tietysti omistusasunnoissa naapurit saattavat todellakin asua ihan samanlaisissa asunnoissa toisella on hyvät tulot toisella ei tuloja käytännössä lainkaan lapsiperheellä tai muuta on kirkkaasti köyhyysrajan sen sosialidemokraattienkin köyhyysrajan alapuolella ja joutuu maksamaan tämän saman

meillä on todellakin tämä kreikan lainoitus ja latvian lainoitus käsissä ja edessä ovat hyvin epävarmat ajat mihin joudumme valtiontalouden osalta

tällä esityksellä joka on nyt siis jatkoesitys pyritään siihen että jos pankkeja alkaa ajautua vaikeuksiin niin valtio voi antaa niille niin sanottuja pääomasijoituksia jotka tosiasiassa ovat kuitenkin riskilainoja pankeille

ei tällä tiellä voida mennä eteenpäin

kähkönen ihan oikein sanoi hallituksella on suunnitelmat vain kiristää tätä edelleen vapauttaa suurituloisia verotuksesta ja siirtää rasitusta tätä kautta pienituloisille ja ihmisten asumiseen

tähän tilanteeseen pitäisi kyllä hallituksen paljon vakavammin reagoida

täällä on todella muutamia pieniä ja tarpeellisia tarkennuksia määrärahoihin

tällä tavalla hallitus on varautunut veronmaksajien rahoilla pitämään pystyssä pankit ja näin ollen turvaamaan pankkien omistajien aseman jos vaikeuksia tulee

oma eduskuntaryhmäni on tehnyt muutamia hyvin maltillisia lisätalousarvioaloitteita sellaisiin kohteisiin jotka on unohdettu tai jääneet muutoin tarpeeseen korjata

meillä on tällaisen lainsäädännön rinnalla laki valtion vakuusrahastosta joka on toinen keino puuttua ongelmiin ajautuneisiin pankkeihin

toinen on tämä tiestöasia

meidän tiestömme kansallisvarallisuutemme rapautuu nopeaa vauhtia ja siitä tulee sitä kalliimpi lasku mitä pitemmälle sen annetaan rapautua maakunnissa

nimenomaan tämä uusiutuvan energian hyödyntämisen välttämättömyys vaatii myös alemman tieverkoston parantamista

sen sijaan pankkien asiakkaita ei turvattu tuolloin vaan kymmenettuhannet pienyrittäjät vähän isommat yrittäjät ja kotitaloudet ajautuivat ahdinkoon

ei lisäbudjetissa varmaankaan siihen nyt ole tarpeen suuria varoja merkitä mutta hallituksen pitää tehdä pitkäaikainen suunnitelma miten tämä varmistetaan

eli tämä malli mitä hallitus nyt haluaa edelleen jatkaa johti siihen että omistajat pelastettiin asiakkaita ei

tarve on polttava lähiaikoina jos aiotaan menetellä niin kuin on päätetty ja ei meillä siinä varmastikaan vaihtoehtoja ole

tuolloin olin varsin vastuullisilla paikoilla ja totesin sen jälkeen että en ole enää toista kertaa tekemässä sellaisia päätöksiä jotka johtavat siihen että veronmaksajien rahoilla pankkien omistajat pelastetaan mutta asiakkaita ei

tässä on että asialle mitään vaativat paljon keskusteltu ja kankaanniemi problemeiss pääsi hallituksen esitys jossa perutaan maanviljelijöille luvattu verohelpotus

oli asiakasmaksukaton kerryttäminen oli tulosidonnaisuuden parantaminen ja sitten että tämä lainsäädäntö olisi voimassa kokeiluluontoisesti vain kolme vuotta

nämä esitykset kuitenkin kaatuivat ja nyt kun on toinen käsittely ja on esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä kysymys niin on syytä vähän tarkastella missä mennään

omistajat saattoivat kärsiä kyllä jonkin verran tappioita mutta he olivatkin riskisijoittaneet tuohon pankkiin

maatalous on syvässä ahdingossa tällä hetkellä monellakin alalla erityisesti maitotalous mutta myös viljapuolella on suuria ongelmia ja tällainen lahja nyt sitten tulee brysselistä viljelijöille

erityisesti minua ovat rasittaneet tai vaivanneet tai aiheuttaneet pohdintoja ed

jo viime syksynä kun käsiteltiin sitä peruslakia jota nyt ollaan siis jatkamassa totesin että tästä helposti tulee pysyvä malli tätä jatketaan kerta toisensa jälkeen ja näin nyt on ainakin tässä yhteydessä tapahtumassa

herra puhemies

kyllä tuolla valiokuntakeskustelussa on tullut selkeästi talousvaliokunnassa esille että tämä on uusi rasite metsäteollisuudelle tässä tilanteessa

pidän ed

jos vaan on jotenkin mahdollista niin tämä pitäisi hylätä ja jättää pettämättä viljelijät joille on luvattu puolentoista vuoden ajalta tuo polttonesteiden valmiste veron palautuksen korotus

paloniemeä joka on keski suomesta sieltä on varmasti parhaat voimat eduskuntaan valittu asiantuntijana ja jopa keskustan johtavana sosiaali ja terveysasiantuntijana

kun sen selkäranka muutoinkin on murtumassa niin kyllä siitä koituu haittaa ja vahinkoa eikä metsäteollisuus usko tulevaisuuteen suomessa kun tällaisia päätöksiä hallitukselta tulee

viime kaudella niitä leikattiin likipitäen joka vuosi ja se näkyy silloin kuntien velat kasvoivat hallitusohjelma sisältää poikkeuksellisen vaikean taloustilanteen johdosta suurten rakenne ja eriarvoisuuskin varmasti

tässä on kysymys ehkä noin paristakymmenestä miljoonasta eurosta eli summa on kohtuullisen iso ja viljelijät ovat odottaneet aivan oikeutetusti osana maataloustupoa että tämä tulee heille ja nyt se ei tulekaan

maaliskuuta tänä vuonna lähetekeskustelussa puheenvuoron jossa hän erittäin ankarasti kritisoi tätä hallituksen esitystä todeten referoiden käyn tätä hieman läpi että esitys sisältää valitettavasti monia puutteita

nyt viime syksystä on tilanne muuttunut sikäli että vaikka kotimaan taloudessa näkyy pientä paranemisen ja elpymisen merkkiä niin euroalueelle on tullut uusi suuri uhka

herra puhemies

keskustelu on päättynyt poimi ees neuvottelut us hyväksytään ja asioita ovat jurvanen pitää lähde keskustelua varten esitellään päiviä seitsemästoista sija voimistelusta vertaa että asia lähetetään valtin rouvalin

se on kreikka nimeltään tuo helleenien tasavalta tuolla eteläisellä osalla euroopan unionia ja myös muut välimeren maat ovat syvällä talouden kriisissä

pääministerin johdolla hallitus lähti soitellen nyrkkeilykehään ja havaitsi vasta vähän liian myöhään että vastustaja onkin melkoisen voimakas lähes koko suomen kansa ay liike ja oppositio ja oli monen hallituspuolueenkin edustajan kanta käytännössä ristissä hallituksen linjauksen kanssa

keskustelu on päättynyt

se ei saa enää mistään lainoja eikä pysty hoitamaan valtavaa olemassa olevaa velkakantaansa vaan me maksamme nyt sitten otamme vastuullemme jos meidän eduskuntamme sen päättää kreikan velat

edelleen hän toteaa että asiakas joutuu maksamaan hoidosta itse useita satoja euroja ja tähän ei ole varaa kuin vain oikeasti keski ja hyvätuloisilla

me voimisteluteli väitettään ja asia lähetetään ogiwara oli

nämä verotuotot jotka ilmasto ja ympäristöpoliittisesti ovat ainakin osin perusteltuja tarvittaisiin kyllä nimenomaan energia ja ilmastopolitiikkaan eikä kansaneläkkeitten maksuun

kun sitten todettiin hallituksen erehtyneen pahasti ja se löysi itsensä maassa makaamassa siellä nyrkkeilykehässä niin tietysti tuli sääli näin isollekin miehelle hallitusta kohtaan ja tuolla ryhmässä päädyimme siihen että emme ole potkimassa maassa makaavaa vaan annamme anteeksi vaikka sitä kuuluisaa anteeksipyyntöä ei ole kyllä tullut

keskustelu keskustelu on päättynyt huimees neuvottelut hyväksytään ja aasialaisittain ulkoisia vai

edelleen hän katsoo että tämän esityksen seurauksena on väestöryhmien välisten terveyserojen edelleen kasvaminen ja ne ovat nyt jo suomessa jyrkemmät kuin missään muualla euroopan maassa

nyt tapahtuu siis ympäristöpoliittisestikin aivan käsittämätön toimenpide tässä yhteydessä

lääke keskustelua varten esitellään päivitysosia on myös ajatus pelottaa että voisi väittää lukuisia välillä

saattaa olla jo niin että suomalaisten osuus kreikan veloista lähentelee sitä summaa jonka suomen valtio panee perusväylänpitoon vuodessa kun otetaan suora osuus ja imfn kautta menevä osuus kreikan velkoihin

sisustuun päätynyt voi myös neuvottelut perhettään ja pasi laito vuosia vallin b näyte keskustelua varten keistöllä päivystävä

täällä aiemmin keskusteltiin afganistanin vaaleista ja toivottiin että ne olisivat rehelliset ja avoimet ja kansanvaltaiset

tämä kreikan kriisi johtaa myös siihen että suomalaistenkin pankkien riskit kreikassa olevissa sijoituksissa ovat kasvaneet

samaa voi meillä toivoa ja ikävä on todeta että kyllä viime vuosien ehkä viimeisen vuosikymmenen aikana suomalainen vaalijärjestelmä on varsin koville joutunut ja yksi suuri sitä rasittava asia on tämä vaalirahoitus niin ehdokkaan kuin puolueidenkin osalta

erityisesti hän painotti sitä että yksityisiä terveyspalveluita ei ole suurten kaupunkien ja taajamien ulkopuolella juurikaan jolloin tämä järjestelmä lisää alueellista eriarvoisuutta

tiedetään että kuitenkin tilannetta aivan erilainen eri kunnissa joissa jossakin kunnassa muutamista parannuksista huolimatta hallinnonalalle kohdistuvat monet kipeät säästöt

tietysti se nyt ei hirveän suuri ole mutta jokaisella on lämmitys ja sähkö kuitenkin niin että sitä kautta siis eläke pannaan heidän itsensä maksettavaksi